autoveron kompensointi ajoneuvoverolla edellyttää riittävää siirtymäaikaa ja korotus tulee kohdistaa siihen autokantaan joka nyt hyötyy autoveron laskusta

autoveron alentaminen on hyvä asia se edistää autokannan uusiutumista ja vähäpäästöisempiä autoja ja myös vaihtoautojen hinnat putoavat jolloin niitä saavat edullisesti myös vähätuloisemmatkin ihmiset

totta kai se on tarpeellinen se pitää olla mutta kun ohjelma korostaa kehittyneitä puhdistusprosesseja yhdyskuntalietteille kiertotalous voi laajentua ilman maaperän laadun heikentymistä

arvoisa puhemies

erinomaista on se että hallitusohjelmaan on kirjattu tekijänoikeustulojen ohjaamisella yritykseen verotuksellisesti kannustavampi menetelmä

näin kulttuurin tekijänä täytyy sanoa että en ole itse koskaan ollut stipenditaiteilija eli olen ottanut omat palkkioni kansan karttuisasta kädestä ja niin kauan aikaa kun suomen kansalla on näin huono maku minulla on keikkoja edelleen

pienyrittäjät ovat tärkeitä suomen taloudelle ja täytyy sanoa että hyvä asia oli nimenomaan tämä että nyt henkilöyritykset ja liikkeenharjoittajat pääsevät myös yritysvähennyksen piiriin

mutta ennen kaikkea tuo investointivaraus olisi tärkeä pienille yrityksille että he selviävät veroitta silloin jos investoidaan uuteen ja nimenomaan työhön

pk sektoria kehitetään

arvoisa puhemies

tämä edellyttää että suomi korvaa venäjältä tuotavaa sähköä fossiilisia polttoaineita ja tuottaa itse aikaisempaa enemmän puhdasta kotimaista kohtuuhintaista energiaa

historiallisen suuren uusiutuvien energian paketin on tarkoitus tuottaa energiaa metsähakkeella tuulivoimalla biokaasulla pelleteillä lämpöpumpuilla ja kierrätyspolttoaineilla

tämä on oikea valinta

me monet jotka joudumme ja ajattelemme äänestävämme myös ydinvoimapäätöksen puolesta lähdemme siitä että tämä uusiutuva paketti täytyy myös toteuttaa

tuulivoima on yksi vaihtoehto

mutta kun puhutaan oikein suuren raskaan teollisuuden turvaamisesta maassamme niin suomi ei pysty kilpailemaan halvoilla hinnoilla

paljon on todella tullut viestiä kuntien päättäjiltä tuolta pohjoisesta että myös pohjois suomi tarvitsee ydinvoimalan outokumpu suuret kaivokset lapin matkailu ja niin edelleen

talousvaliokunta on tehnyt asiallisen lausuman suomalaisen työvoiman ja yrittäjän hyödyttämiseksi tässä ydinvoimahankkeessa tähän mietintöönsä

se antaa meille aikaa kehittää aurinkoenergian keräämistä se antaa meille aikaa myös tutkia energiansäästöä sitä on mahdollista toki tehdä jo nyt

meille jotka hyväksymme ydinvoiman lisärakentamisen hieman tuskaa tuntien kriittisellä mielellä on tärkeää että ydinvoimalat ovat turvallisia ja että korvausvastuut ovat selkeät

me teemme tällä viikolla myös päätöksen posiva oyn hakemuksesta käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamisesta ja todellakin tämä on iso päätös

joka tapauksessa me tarvitsemme ydinvastuulakia ja tämä ydinvastuulaki koskisi yli järven joten varastojen juso että vastuuta myös ydinjätevarastojen osalta

arvoisa puhemies

en ole itse stipenditaiteilija mutta ymmärrän sen että jotakin taidetta pitää myös tukea että meillä olisi mahdollisimman monipuolista taidetta mutta pitää myös olla mahdollisuus keskustella niistä painotuksista mikä on arvokasta ja mikä ei

toinen puoli osaamisen panostuksesta tulee kyllä sitten tutkimukseen ja kehitystyöhön ja niistä rahoistahan päättää osaltaan tem

tämän lisäksi koko sivistyksen ja koulutuksen eli ihan tämän yhteiskunnan kehittämisestä leikataan niin oppisopimuskoulutuksesta kuin ammatillisesta peruskoulutuksesta lukiokoulutuksesta vapaasta sivistystyöstä ja niin edelleen

se ei yksinkertaisesti onnistu näiltä ammattikorkeakouluilta ei näiltä hienoilta hyviltä etelän ammattikorkeakouluiltakaan saatikka sitten tuolla alueilla maakunnissa

aloituspaikkojen määrässä ja sijoittelussa tulee ottaa huomioon myös yhteiskunnallinen kokonaistarve ennen kaikkea alueellisen elinkeinoelämän tarve jotta voidaan tehdä räätälöityä koulutusta

meillä esimerkiksi pirkanmaalla on aivan äärimmäisen olennaista näille seutukuntakaupungeille että ikaalisissa virroilla mänttä vilppulassa ja valkeakoskella toimivat ammattikorkeakoulut

voi olla että tarvitaan niin kuin edustaja kari sanoi jopa jonkinlainen kansallinen hätäohjelma tähän asiaan mutta hallitushan ei ole nyt vielä

opmn osalta voi budjettiin olla kohtuullisen tyytyväinen

perusopetuksen korkeakoulutuksen tutkimuksen laatua kehitetään aikuiskoulutusta vahvistetaan ja nuorten koulutusmahdollisuuksia parannetaan

meillä esimerkiksi tampereella teknillinen yliopisto toimii tietysti hyvin he pystyvät keräämään rahaa mutta ennen kaikkea yhteiskuntatieteellisen ja niin edelleen siis tampereen yliopiston ei ole välttämättä kauhean helppoa heidän mennä eteenpäin

kunnat ovat tällä hetkellä tiukoilla ja tuolla näkyy monissa kaupungeissa ja kunnissa se että kouluverkkoa on lähdetty rajusti rajoittamaan ja leikkaamaan ja yhdistämään kouluja

kansanopistojen odotetaan hallitusohjelman mukaisesti huolehtivan syrjäytymisvaarassa olevista nuorista ja heidän koulutuksestaan mutta näyttää siltä että vapaan sivistystyön oppilaitosten toimintamäärärahoja leikataan ja tämä on aika huono suuntaus

joissakin kouluissa opettaja on joutunut opettamaan toista ryhmää välillä toisessa luokkahuoneessa että täällä on tällaisia kriisikuntia ihan täällä rintamaillakin

tampereen teknillisellä yliopistolla on tilanne rahoituksen suhteen myönteinen mutta sen sijaan tampereen yliopiston rahoitussuunnitelmat eivät ole menneet kuten on toivottu

toki on niin paljon isoja kysymyksiä ja ymmärrän sen myös että kun me emme tiedä mikä on taloustilanne koko suomessa ja euroopassa ensi kevään aikana mihin leikkauksiin vielä joudutaan ryhtymään mutta näissä täytyy sitten olla erityisen tarkkana kun näitä leikkauksia tehdään miten ne painottuvat myös alueellisesti ja niin ettei keskitytä liikaa vain suuriin keskuksiin

ainakin ensi vuonna yliopistojen valtion rahoitus lisääntyy noin vajaalla sadalla miljoonalla eurolla mutta aalto yliopisto vie tästä leijonanosan ja mitä jää sitten muille yliopistoille se on todella hankala asia

kulttuurin puolelta mainittakoon sellaiset myönteiset ja mielenkiintoiset uudet hankkeet kuin urheiluopistojen opintosetelikokeilu sekä nuorten harjoitteluohjelma liikuntajärjestöissä

täytyy tässä ensin kiittää ministeri pekkarista siitä että nyt varmasti ollaan oikean suuntaisia toimenpiteitä tekemässä sen suhteen että suomalaiset vientiyritykset saavat tukia ja takauksia että pystytään saamaan myös rahoitus kuntoon silloin kun rahoitusta tarvitaan näinä tiukkoina aikoina

viime viikolla eduskuntaryhmän puheenjohtaja timo kalli ilmaisi kriittisen kantansa tästä työsuhdeolettamasta ja minä olen sitä mieltä että tätä lakia ei tarvita

jo tämä tämä

sen verran sanottakoon että on se hyvä että ollaan euroalueessa kuitenkin mutta toisaalta ruotsin teollisuus nyt voittaa hieman kyllä tässä valuuttojen kellunnassa

t k panostukset eivät tietenkään voi olla kuitenkaan veden kantamista kaivoon vaan myös tuloksia on tultava ja suomen t k panostukset ylittävät tänä vuonna eun asettaman kokonaistavoitteen

mitä tulee suomalaisten pk yritysten menestymiseen niin tulevaisuudessa niille luodaan mahdollisuudet nimenomaan tällä kansainvälistymisavustuksella sillä että olemme kielitaitoisia ja koulutettuja

eniten olen huolissani yhteiskuntatieteellisten ja humanististen tieteiden tulevaisuudesta varsinkin koska totta kai vientivetoisesti me korostamme niin voimakkaasti ekonomian ja insinööritekniikan osuutta kun puhutaan varsinkin aalto yliopistosta

valtiovarainvaliokunnan linja on oikea että yritysten kansainvälistymisavustusta lisättiin miljoonalla eurolla

suomen vientiluoton ja finnveran saamat summat vientiyritysten rahoitusmahdollisuuk sien parantamiseen ovat suuria ja näiden miljoonien todella soisi tuottavan tulosta

en uus toi ja innovaatioita tarvitaan

toisaalta vienti ja kasvuyritysten mahdollisuudet rahoituksen saamiseen ovat tosiaan heikentyneet ja nyt sitä sitten onneksi ministeriö tulee parantamaan kunhan selvitysmies tai konsultti on työnsä tehnyt

budjetissa on pienennetty talous ja velkaneuvonnan määrärahaa ensi vuodelle mutta tällainen linjaus ei ole mielestäni oikea tässä suhdannetilanteessa koska varmasti tulee olemaan myös konkursseja ja vaikeuksia pienilläkin yrityksillä ja vähän suuremmillakin ja tätä neuvontaa myös varmasti tullaan tarvitsemaan

mutta todellakin voitaisiin lisätä maakunnalle tätä vapautta ja vastuuta myös koska siellä alueella tiedetään mihinkä tätä rahaa kannattaa sijoittaa

tosiaankin on hyvä että talousarvioesityksessä on jo otettu huomioon ilmasto ja energiapoliittisia haasteita ja erityisesti energiatuen rahoitusta on lisätty

on hyvä että on reagoitu sillä velvoitteet energiankäytön tehostamisesta ja uusiutuvan energian lisäämisestä ovat hyvinkin nopealla aikataululla aktivoitumassa

elinkeinopoliittisesti olisi hyvä asia että meillä olisi myös pieniä voimalaitoksia voimayhtiöitä ja totta kai me tarvitsemme maaseudulla energiaa ja lämpölaitoksia pienempiä sellaisia hakevoimaloita ja niin edelleen

toivon mukaan nämä eivät nyt sitten jää tähän taantuman jalkoihin vaan saadaan edelleen tämä bioenergian käytön lisääminen jatkumaan vaikka tiedänkin että isoja ongelmia on nimenomaan tällä hetkellä näitten suurten vientiyritysten tukemisessa ja se vie kovasti tietysti myös ministerikin

edustaja

mutta haluan tähän nyt vielä sanoa kun kuulin että te jo nyt käsittelette liikenteen aluetta että tämähän oli tietysti surullisen kuuluisa vaikka tämä on temiä mutta siis liikenteeseen puututte tämä kuitenkin liittyy niin oleellisesti vientiteollisuusasiaan

siitä mikä tämä historia on voidaan olla monta mieltä niin kuin täällä ilmeisesti on siitä aikaisemmin käytetty puheenvuorojakin mutta se on tärkeää minusta että nyt liikennevaliokunta teki yksimielisen mietinnön ja vaati tätä jatkoaikaa ja myös suuressa valiokunnassa sitä terästettiin

tärkeää on se että nythän suomi saa tämän siirtymäajan jolloin saadaan tämä teknologia kuntoon pesureiden osalta ja myös se polttoaine mahdollisesti saataisiin